eikö täällä opposition ole ihan oikeutettua todeta että mistä tulee tämä uusi liikennepolitiikka

minulle jäi vieläkin epäselväksi ja toivoisin että ministeri vastaisi että kun olette kerran täällä salissa niin vastatkaa vielä kirjaimellisesti nyt leikataanko nyt koulutuksesta lisää kehysriihen päätösten jälkeen vai eikö leikata

kyllä minun pitää sanoa tämän aamun keskustelun tuloksena että näyttää todella siltä että tästä kriisistä ei edes haluta oppia mitään

mutta sitten minä olen kyllä hirveän huolissani siitä että tässä salissa yksisilmäisesti hallituspuolueiden kansanedustajat ajattelevat että kilpailukyky tulee siitä että lasketaan ihmisten palkkoja että se on ainoa tapa kilpailukykyä luoda

kerta kaikkiaan täällä ovat vastuullisen markkinatalouden kannattajat oikealla siivellä koko päivän julistaneet että se on siis ihan oikein että jos pankit ovat menossa vararikkoon itse aiheutetusti tai toisen aiheuttamana niin veronmaksajat kyllä aina pelastavat jälleen kaiken

ei tässä salissa ole koskaan ennen tätä eduskuntakautta vaadittu muuta kuin kokoomuksen ääriajattelijoiden suulla että voisimmeko me panna tämän koko liikennejärjestelmän päreiksi ja uskoa siihen että markkinat kyllä hoitavat

arvoisa puhemies

ministeri kyllösellä on käytössä sellainen repertoaari keinoja että tässä jää ihan sanattomaksi ja ajattelinkin nyt tyytyä ihan näihin yksinkertaisempiin murinoihin vaan ja hiukan puristusvoiman käyttämiseen ja sitä harjoitusta olen tehnyt tuon yle uudistuksen nimissä

sen takia minusta on ollut suuri kysymys tänä iltana että uskommeko me aidosti että kannattaa suomesta lopettaa lentokentät niin että kymmenen jää jäljelle kannattako meidän täysin avata taksiliikenteen kilpailu kannattaako meidän ehdottomasti avata henkilöliikenteen kilpailu tavalla jota täällä nyt esitetään tällaisella aikataululla

tämä ei vaan käy

se että joka ainoalla koulutusasteella osaamistasoa lasketaan kertoo siitä että osaamista ei nähdäkään kilpailukyvyn keskeisimpänä keinona

nimittäin edustaja tiainen nosti nyt esiin sen miten tässä yle uudistuksessa sitten käy ja tulevatko tehtävät siinä tarkalleen määritellyiksi ja miten rahoitus turvataan

nämä ovat niitä kysymyksiä

tällä oikealla puolella ei ole luku eikä kirjoitustaitoa tässä asiassa

olemme sitä tässä pakertaneet nyt ja niin kuin tiedätte pari viikkoa sitten eduskuntaryhmien puheenjohtajat päättivät yhdessä että parlamentaarinen tuki joka tässä on tarpeen tulee eduskuntaryhmien puheenjohtajilta

sitten haluaisin tietää ministeri kun te kerroitte että tulee uusi panos uusi lisäpanos näitä sanoja käyttäen ja kerroitte että tällainen tulee niin kun me täällä kysyimme mistä se on selvisi että te leikkasitte koulutuksesta jotta

ei siis ihme että me emme voi luottaa edes siihen sanaan tuleeko tämä transaktiovero ja pankkivero todella käyttöön koska täytyy sanoa että sitäkin päivää joudumme varmaan odottamaan ainakin näiden puheiden perusteella täällä

nyt ei tarvita mitään muuta kuin päätöksiä ja on ihan selvää että edustaja tiaisen toivomalla tavalla me tulemme myös lakitekstiä muuttamaan

yle uudistus tarkoittaa käytännössä sitä että puutumme näihin tekstikirjauksiin ja siihen tulee myös varmasti määriteltyä tuon prosessin tuloksena joitakin uusia elementtejä

arvoisa puhemies

täällähän otetaan jo ihan diktatuurimaisia otteitakin käyttöön kun opposition pääviesti tulee ilmi ja sehän pääviesti on selkeä

ensinnäkin elvytyslinja on epäonnistunut työttömyys kasvaa yhä ja kolmanneksi talous sukeltaa edelleen

ne ovat odottaneet omaa vuoroaan aivan liian kauan mutta samaan hengenvetoon täytyy sanoa että sieltä puolelta on myös hyvä lähettää lobbausporukkaa tähän taloon kertomaan kuinka tärkeää on tämä yle uudistuksen loppuun saattaminen

me tarvitsemme sähköisen median puolelle myöskin isoja toimia ja erityisesti tuo viestintäpoliittinen ohjelma joka hallitusohjelmaan on kirjattu on tulossa heti kun julkiselta palvelulta ja sen turvaamiselta päästään

nimittäin työttömyys kasvaa edelleen

sitten täällä oli kysymyksiä myöskin tähän toiseen sektoriin liittyen mutta otan edustaja haapasen kysymyksen myös käyttööni tänne viestinnän puolelle

ne osoittivat kyllä aika karulla tavalla että näihin työllisyysasioihin pitäisi puuttua rankalla kädellä ja tämä puuttumattomuus näkyy nyt siinä että tässä talousarvion täydennyksessä ei valitettavasti puututa riittävällä tavalla tämän palautekeskustelun esille nostamiin ongelmiin

se on tärkeä ja aivan liian väheksytty kysymys

ensinnäkin meidän työllisyysnäkymämme ovat erittäin heikot tällä hetkellä ja hallitus on jo taantuvasti ja aina uudelleen ja uudelleen osoittanut olevansa myöhässä talous ja työllisyysanalyysissään

olemme siihen tarttuneet ja täältä pesee

kun aika on tiukka niin jos sopii niin vielä hiukan odotamme eli edustajat väätäinen ja jääskeläinen pidetään tästä kiinni että saan vielä teille vastata sitten tässä seuraavassa osuudessa kun alkaa ympäristöministeriön ala ja ministeri niinistö tulee tänne sitten jatkettaisiin

siis valitettavasti työllisyystoimenpiteiden suhde ja toimenpiteiden laajuus eli niiden mittakaava on aivan väärä

myös lomautettujen määrä on selkeästi kasvanut ja erityisesti teollisissa töissä ja rakennus ja kaivosalalla nämä ongelmat ovat merkittävästi kasvaneet

on myönteistä että hallitus esittää aivan kuten on luvannutkin henkilökohtaisen avun säätämistä lähes subjektiiviseksi oikeudeksi

arvoisa puhemies

valitettavasti tämä porrastus esityksen suhteen kuitenkin jättää toivomisen varaa

kun edustaja räsänen kysyi mikä tässä sitten niin erilaista on kun verrataan kouluihin niin emmehän mekään ajattele että suomalainen peruskoulu toimisi niin että lapset voivat valita milloin he tulevat

itse olisin toivonut että hallituksen esityksessä olisi lähdetty siitä että hyvin nopealla aikavälillä olisi säädetty henkilökohtainen apu selkeäksi subjektiiviseksi oikeudeksi joka olisi toteutumassa kaikissa kunnissa samalla tavalla

eihän se ole mahdollista että minä jätän maanantain välistä ja tiistainkin ja hoidan minun perusopetuksen oppivelvollisuuteni niin että käyn keskiviikkoisin ja torstaisin ja perjantaisin ja tietenkään tämä lapsi itse ei sitä päättäisi vaan hänen vanhempansa

nyt kuitenkin tämä lakiesitys pystyy vastaamaan vain osittain sille asetettuihin tavoitteisiin

me emme myöskään voi ajatella että tällainen kaksivuotias lapsi ajattelisi että otan neljä tuntia nyt tätä hallituksen takaamaa subjektiivista päivähoito oikeutta ja menen kotiin loppupäiväksi koska hän ei itse pysty sitä päättämään

ensinnäkin esitys on selkeästi alimitoittunut siltä osin että toimeenpanoon ei ole riittävästi varattu määrärahoja

ja kyllä minun täytyy sanoa että onhan tämä erityisen huolestuttavaa jos kelan johtavat tutkijat kysyvät eikö tällä maalla enää ole varaa koko päivää tätä pedagogiikkaa tarjota niille lapsille jotka joka tapauksessa joutuvat olemaan jossakin koko sen päivän kun vanhemmat ovat töissä

kyllä se on tahdon asia onko tarpeeksi määrärahoja esityksen takana vai ei

arvoisa puhemies

myöskin lain sisällössä ja pykälissä on joitakin huomauttamisen arvoisia asioita

ensinnäkin kiinnittäisin huomiota siihen että esityksessä ei tulisi ikään kuin sulkea mitään vammaisryhmää tarkoituksellisesti kategorisesti pois henkilökohtaisen avun saamisesta

kuitenkin esitys antaa monenlaisia viitteitä käytännön tulkintaongelmille

mitä todellisuudessa sitten tarkoitetaan avulla henkilökohtaisella avun mahdollisuudella vaikeavammaisille

nyt näyttääkin siltä että rahat ja resurssit lain toimeenpanoon ovat niin niukat että käytännössä vaikeavammaisuuden käsitettä voidaan ymmärtää kohtuuttomankin kapeasti jolloin sitten tietyt vammaisryhmät eivät välttämättä saisikaan todellisuudessa tarkoitettua oikeutta apuun

tähän samaan asiaan ovat myöskin vammaisjärjestöt kiinnittäneet huomiota

kyllä itsemääräämisoikeus on niin merkittävä asia ja hyvin paljon riippuvainen juuri avun järjestämistavasta että ehdottomasti tässä esityksessä olisi pitänyt ottaa tiukempi kanta siihen että henkilökohtaisen avun järjestämistavan tulee varmasti toteutua niin että jokaisella vaikeavammaisella on vaikutusmahdollisuudet henkilökohtaisen avun järjestämistapaan

sitten kolmantena tällaisena pykälähuomautuksena haluaisin sanoa että on myös tärkeää että avustaminen erotetaan selkeästi hoito ja hoivatyöstä

arvoisa puhemies

lopuksi haluan kiinnittää huomiota vielä tämän lakiesityksen taloudellisiin perusteisiin ja niihin resursseihin jolla turvataan lain toteutuminen

arvoisa puhemies

suomen eu politiikasta ei ole varsinaisesti käyty sellaista laajaa keskustelua joka keskittyisi unionin olennaisiin suuriin linjauksiin

ensinnäkin jo tällä hetkellä kuntien erot ovat kovin suuret ja resurssit hyvin erilaiset

useammin unionin toimintaan liitetään pienet kansalliset etuudet vaikka kyse on viime kädessä suurista arvovalinnoista

nyt näyttääkin siltä että henkilökohtaisen avustajapalvelun saamisessa on monien kuntien välillä kovin suuria eroja siinä miltä osin katsotaan että riittävät tuntimäärät avustamiseen on tarjottu

silti hallituksen eu selonteosta puuttuu yhä se kauan odotettu selkeä linja minkä perään oppositiokin on kysellyt

katsonkin että tässä laissa jossa pyritään siihen että jokaisella vaikeavammaisella olisi mahdollisuus saada apua kyllä olisi pitänyt lähteä siitä että henkilökohtaisen avun saaminen olisi selkeästi myöskin resursseissa huomioitu

hallitus osoittaa että eu jatkaa kulkuaan mutta epäselväksi jää mihin me olemme menossa ja miten

näyttää siltä että hallituksella ei ole todellista eurooppa poliittista visiota vaikka ajankohtaisia ja tulevaisuuden haasteita on tänä aikana monia

puhemies

selonteko on valitettavasti kritiikitön ja idealistinen tynnyri kaikkea sitä kivaa mitä hallituksen pöydän ääressä istuvat puolueet ajavat

on hyvä muistaa että sen bussiliikenteen sotkun takana on eun palvelusopimusasetus joka johti siihen että lvmn virkamiehet tulkitsivat tätä asiaa niin että syntyi markkinaehtoinen liikenne ja syntyi se liikenne jota on pakko tukea

sitoumuksia hallituksen selkeästä tulevaisuuteen linjaavasta selonteosta olisi voinut kirjoittaa suoraan koskien monia asioita mutta nyt niitä saa etsiä suurennuslasilla rivien välistä

esitetyt tahtotilat ovat kannatettavia mutta valitettavasti selonteko ei kerro tarkemmin mitä yleisesti määritellyt tahtotilat todella tarkoittavat ja miten niihin päästään

konkreettiset toimet puuttuvat

mutta tässä tapauksessa me teemme tämän saman jutun aivan uudelleen ja toteamme ettei tullut tästäkään mitään eikä ole korvaavia vaihtoehtoja enää

eikö sosiaalisen euroopan alle olisi voitu laittaa suomalaisille niin tärkeät arvot muun muassa hyvinvointi tasa arvoisuus sosiaalisuus ja inhimillisyys joiden pohjalta löytyisi kyllä tahtotilaa ajettavaksi

esimerkiksi hallitus edistää kyllä selonteossa yhteisiä työmarkkinoita ja kaupan avoimuutta mutta unohtaa että niiden toteuttamiseksi tarvitaan työelämän vahvat pelisäännöt

minusta on ollut hyvin hedelmällistä käydä tätä keskustelua koska kyllä täällä nyt alkaa hahmottua että yhteiskuntasopimuksessa ei ole se porukka ollenkaan mukana joka kuuluu enemmänkin työnantajaleiriin ja minusta tämä on ollut erittäin arvokas osoitus siitä että osapuolet on jo etukäteen valittu ennen kuin koko yhteiskuntasopimusta edes ollaan synnyttämässä

selonteossa on kannatettavaa että eun kehysbudjetin osalta siirrytään seitsenvuotiskausista samaan viisivuotisrytmiin jolla komissio ja parlamenttikin toimivat

olen kyllä hirveän huolissani siitä että kuntatasolla käytännössä karsitaan resurssien puutteissa ihmisten mahdollisuutta tähän apuun

mutta siinä on vain hyvä esimerkki siitä että myös palkansaajat ovat nollan pinnassa nämä viimeiset vuodet eläneet sen jälkeen kun taloustsunami iski meidän päällemme ja se kertoo siitä että kyllä meidän täytyy omalla toiminnallamme lähteä siitä että kaikki osallistuvat

selonteossa mielenkiintoista on koko ulkopolitiikan kilpistävä lause siitä että unionin pitäisi pystyä puhumaan yhdellä äänellä ulkopolitiikkaan liittyvissä asioissa

jos jollakin on jo vihreä lippu tilanteessa jossa ei tarvitse osallistua mistä tahansa syystä tai siitä syystä että on jo osallistuttu aikaisemmin niin se johtaa nyt siihen että osa porukasta on ulkona eikä se ole yhteiskuntasopimus jossa kaikki pelaavat samalta viivalta

kiitän mainiosta keskustelusta koska minusta tämän esityksen parhaimmat puolet saivat kovasti kehuja

kuitenkin valtioiden kaksinkeskiset sopimukset heikentävät periaatteen toimivuutta kun erityyppinen sooloilu monissa kysymyksissä haittaa yhteisen tahtotilan synnyttämistä

olen erittäin tyytyväinen siitä että eduskunta näin vilpittömästi ottaa ministeri gustafssonin työn vastaan sillä siitä on kysymys eli vaihdoimme tässä vauhdissa kassia

ja niin kuin totesin jo tämä lex gustafsson on muuttumaton myös minun osaltani eli olen halunnut pitää kiinni siitä perinteestä jonka sain edeltävältä ministeriltä

eun haasteena tulee tulevaisuudessa olemaan kuinka pitkälle esimerkiksi sotilaallinen varustelu voidaan viedä ilman että eun valta rauhan ja vakauden viejänä vaarantuu

hyvät kumppanuussuhteet perustuvat pitkälle juuri yhteistyöhön eun kanssa pehmeiden arvojen ja sitä kautta saavutettavan yhteisesti rakennetun tulevaisuuden kautta

nykyisen globaalin finanssikapitalismin taantumavaiheen aikana unionimaiden johtajat ovat osoittaneet yhteistyökykyä ja halua kaikkia koskettavan talouskriisin ratkaisussa

tilanteessa jossa me elämme hyvin vaikeita taloudellisen tasapainottamisen aikoja voidaan sanoa että kyllä valtioneuvosto on halunnut satsata sellaisiin asioihin jotka vievät meidän lasten ja nuorten hyvinvointia merkittävällä tavalla eteenpäin ja pidämme vielä siitä huolen että ammattiosaajat saavat omalle työlleen täydennystä

jatkoa tarvitaan sillä yhtenäisyys voi rakoilla protektionismin nostaessa päätään kaikista kauniista puheista huolimatta

ei olisi kyllä uskonut kuinka kalliiksi suomalaisille on käymässä pääministerin perjantai ilta brysselissä sen jälkeen kun on selvinnyt yhtä ja toista ja isoin kysymys tietysti on se mistä oikeastaan päätettiin

minusta olennaista on myös se että me sallimme että kouluissa annettavia palveluita lapsille ja nuorille myöskin vahditaan sillä esitys sisältää avin toimivaltaan uudenlaisen avauksen oma aloitteisen toimivallan asioihin puuttumiseksi

aloitan kysymällä vielä ministeriltä tai tivaamallakin sitä aiotteko te ministeri nyt ottaa päiväjärjestykseenne kuluttajansuojalakiin perehtymisen sen arvioinnin onko tämä pankin oikeus nostaa marginaaleja yksipuolisella sopimuksella tällaisessa hankalassa taloudellisessa tilanteessa sitten tällainen kohtuullinen ehto

epäselvää on monella tapaa jo sekin oliko se oikein että euromaiden koolle kutsuma pääministerikokous teki sellaisia päätöksiä joita oletamme siellä nyt tehdyn

olennaista on viime kädessä että hallitus itse pitää kiinni selonteossa summatusta lauseesta jossa valtioneuvosto toivoo että valtioneuvosto hoitaa asianmukaisesti eduskunnan mahdollisuudet osallistua eu politiikkaan antamalla eduskunnalle oikea aikaisesti tiedot käsiteltävistä eu asioista

niin kuin olen todennut aika raskasta on kuntatehtävien vähentäminen koulutuksesta ja tämä tietysti koskee kaikkia ryhmiä

suuri valiokuntahan on asiaan kiinnittänyt huomiota ja pitänyt tätä koolle kutsuttua päämieskokousta oireena euroopan unionin talouspoliittisen päätöksentekokyvyn heikentymisestä

toinen kokonaisuus joka minusta oli olennainen tässä keskustelussa on se jonka nostitte esiin vanhempien osuudesta koko tässä lakipaketissa mutta myöskin se kysymys jonka edustaja toivola tässä heitti esiin eli käytännössä toimintakulttuurin muutos jota tällä lakiesityksellä haetaan

eli pitää olla hyvin varovainen kun kuntatehtäviä halutaan vähentää koulutuksesta koska me haluamme pitää koulutuksessa kiinni myöskin niistä normeista jotka takaavat kaikille suomalaisille mahdollisuuden koulutuksen saavutettavuuteen

toivonkin että te ministeri vielä harkitsisitte omaa käsitystänne kuntien taloudesta juuri siksi että nyt näyttää kuitenkin siltä että kuntien verotulot tulevat selkeästi talouskasvun hiipuessa hidastumaan ja laskemaan ja työllisyyskään ei enää parane mahdollisesti tulevana vuonna ja toimintamenot kasvavat palvelutarpeen ja kustannusnousun kattamiseksi

en ainakaan sosialidemokraattina voi hyväksyä sitä että tarjoamme nyt selkeät hyvästit sosiaaliselle euroopalle

nimittäin kyllä nyt on todella niin kuin jo sanoittekin että rahat ja resurssit luultavasti toimeenpanossa tulevat rajoittamaan joidenkin vammaisryhmien oikeutta saada henkilökohtaista apua ja kyllä minusta tämä pelko joka myöskin ed

on halu sopia euroopan johdossa olevien oikeistopuolueiden kesken siitä että eulla on halu selkeästi lähteä käpälöimään kansallisen toimivallan piirissä olevia asioita kuten eläkeikää julkista palkkamalttia ja tuloverotuksen alentamista mikä johtaa aivan järkyttävään lopputulokseen

me joudumme myöntämään että me joudumme yhä enemmän sellaisiin tilanteisiin joissa koulun on täytettävä sitä vajetta joka lapselle syntyy siitä että sitä tukea ei ole tarpeeksi kasvamiseen

räsäsellä oli siitä että mahdollisesti ikääntyneet vaikeavammaiset saatetaan rajata joiltakin osin tämän avun suhteen ulos niin kyllä minusta tämä huoli on selkeästi aiheellinen ja olen hyvin pettynyt siihen että ikääntyvän vaikeavammaisen oikeutta ei kyllä tämä lakiesitys täysin aukottomasti varmista

tulos on siis se että kunnat velkaantuvat yli miljardin verran vuodessa ja kuntalaiset joutuvat kovin eriarvoiseen asemaan

tästä syystä johtuen tässä on kysymys siitä että kun oppositio kaatoi tämän järjestämisverkkoesityksen niin samalla kaadettiin koulutuksellisen saatavuuden lainsäädännölliset uudet toimet jotka olisivat varmistaneet koulutuksellisen saatavuuden tässä maassa

minusta tämä on se olennainen puoli jossa me myöskin myönnämme että kyllä me tarvitsemme niin sanotusti niin kuin täällä edustaja sanoi rajoja ja rakkautta mutta kun me emme voi täällä lainsäätäjinä tarjota sitä rakkautta me voimme tarjota vain pykälää ja säädöstä ja sillä me nyt tarjoamme rajoja siihen millä tavalla kouluissa näissä häiriötilanteissa toimitaan mutta me tarjoamme myöskin yhteisöllisyyttä

nyt me olemme tilanteessa että koulutuksellista saavutettavuutta ei voida taata ja tämä on hyvin vaikea tilanne koska me kaikki tiedämme että etupainotteisesti on tehty myöskin säästöjä esimerkiksi lukioihin ja nyt tilanne on hyvin vakava siinä